kuten olen yrittänyt ainakin useamman kerran todeta ymmärrän tähän venäjä ulottuvuuteen liittyvän herkkyyden ja ymmärrän sen että se huolettaa monia ihmisiä

edellisessä puheenvuorossani pyrin kiinnittämään huomiota siihen että vihreät jotka ovat johdonmukaisimmin vastustaneet ydinvoimaa kaikissa tapauksissa ja joilla todennäköisesti on jalostuneimmat periaatteet siihen tästä huolimatta käyttävät kaikkein eniten venäjä korttia täällä

mitä edustaja niinistö vastuullisiin ja vastuuttomiin lausuntoihin tulee niin uskallan väittää että tämän episodin ylivoimaisesti vastuuttomin lausunto oli se kun te silloisena ympäristöministerinä kansainväliselle medialle annoitte lausuntoja suomen suomettumisesta

tämä edellyttää tietenkin paljon toimenpiteitä sekä maakunnilta että kunnilta jotka sitä konkreettista kaavoitusta tekevät ja tältä osin nyt syntynyt tuuliatlas luo sille edellytykset mutta sen lisäksi myös ympäristöministeriö tukee sekä maakuntia että kuntia tässä kaavoitustyössä ja toivottavasti jatkossa tämänkin paketin osana pystytään tukemaan vielä enemmän

tämän lisäksi aion tuoda vielä tämän kevään aikana eduskuntaan lakimuutoksen jolla maankäyttö ja rakennuslakia muutettaisiin siten että tuulivoimalle voitaisiin myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavan perusteella ilman että tarvittaisiin asemakaavaa mikä olennaisesti vauhdittaisi näitä

aivan lopuksi haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että vaikka kyse on erittäin hyvästä ja erittäin tärkeästä asiasta niin kyllä kuntien ja maakuntien liittojen pitää aika tarkkaan myös katsoa se ettei lähdetä kaavoittamaan tuulivoimatuotantoa semmoisille paikoille mille se ei sovi

arvoisa puhemies

ikävä kyllä ei ollut mahdollisuutta olla täällä koko keskustelun ajan läsnä mutta uskon että suunnilleen kaikki älykäs täällä on sanottu ja ehkä jotain muutakin

kun kuitenkin kyse on minulle monin tavoin rakkaasta laista koska sen askartelussa vietin muun muassa ministeri kiurun kanssa vähintään yhden työviikon ehkä enemmänkin niin pakko tänne oli muutama sana tulla sanomaan

jos aloitetaan ellei nyt ihan tärkeimmästä asiasta niin melkein tärkeimmästä haluan lämpimästi yhtyä kaikkeen siihen mitä edustajakollega kanerva sanoi urheilusta ja ylestä

asia on juuri niin kuin edustaja kanerva sanoi ja koska hän on tässä minua parempi asiantuntija niin en yritä sitä enää toisin sanoin sanoa

sen verran voin kuitenkin paljastaa liikuntaneuvoston puheenjohtajana että tarkoituksemme on huomenna liikuntaneuvoston kokouksessa antaa laajempikin kannanotto tähän yle uudistukseen liittyen ei ehkä niinkään lainsäätäjälle osoitettuna vaan ehkä enemmän yleisradiolle itselleen siitä miten merkittävä rooli ylellä kuitenkin suomalaisen urheilun mutta myös laajemmin liikuntakulttuurin tekijänä on

tässä ratkaisussa on ehkä kolme keskeistä kysymystä on rahoitusmalli rahoituksen taso ja julkisen palvelun tehtävä ja kun tätä keskustelua on seurannut sikäli kuin on seurannut kuulostellut muutenkin julkista keskustelua niin lähes hämmästyttää se kuinka vähällä kritiikillä tämä on otettu vastaan mikä on varmaan osoitus siitä että on löydetty sopivat kompromissit

tosin henkilökohtaisesti yhdyn kyllä edustaja grahn laasosen käsitykseen siitä että ehkä juuri tänä päivänä ratkaisua tehtäessä tämä on kyllä ennemminkin tukevahko kuin niukahko taso

rahoitusmalli on tyylikäs ei pelkästään sen takia että se on puhtaasti suomalainen luomus

käsittääksemme vastaavanlaista mallia ei ole missään maailmalla ja saa nähdä monessako maassa sitä nyt ryhdytään apinoimaan ja kopioimaan on se sen verran mainio

minusta on hienoa että yksityishenkilöitten osalta lähtökohtana kuitenkin on se että suunnilleen suurin osa kansasta maksaa saman summan mikä korostaa sitä että kyse on julkisen palvelun maksusta enemmän kuin normaalista verotuksesta mutta kuitenkin siten että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sinne sisään rakennettu siten että pienituloiset maksavat vähemmän ja kaikkein pienituloisimmat vapautetaan kokonaan

yritysten puolella tämä malli oli vaikeammin rakennettavissa itse asiassa huomattavankin paljon vaikeammin ja tohtinen varmaan sanoa näin että tekijäjoukostakaan kukaan ei välttämättä ollut täysin tyytyväinen tähän syntyneeseen malliin mutta sitten taas toisaalta tiedossamme oli se että aiemmissakin harjoituksissa oli käyty läpi mitä erilaisimpia malleja ja oikein parempaankaan ei päädytty

on sinänsä hyvä ja on totta kai tärkeätä että eduskunnassa ja valtiovarainvaliokunnan verojaostossa tämä katsotaan huolella läpi ja pohditaan miksei muitakin vaihtoehtoja

en kannustaisi kuitenkaan nyt kauheasti innostumaan sellaisesta mallista jossa osa yhteisöverosta korvamerkittäisiin tähän

se on ensinnäkin veropoliittisesti aika vaarallinen tie että lähdetään yhteisöverosta korvamerkitsemään mitään minnekään

toisaalta se myös sumentaa perusajatuksen siitä että kysymys on enemmän julkisen palvelun maksusta johon ennemminkin liittyy sentyyppinen ideologia että kaikki maksavat saman verran tai suunnilleen saman verran eikä sellainen ajattelutapa että se perustuisi siihen kuinka hyvin tienataan tai kuinka paljon voittoa tehdään

myös julkisen palvelun tehtävän osalta tässä tulee tiettyjä täsmennyksiä ja muutoksia ja vaikka jotkut olisivat toivoneet että mennään enemmänkin eteenpäin niin hyvä näinkin

mielestäni myös periaatteellisella tasolla on hyvä uudistus että kun hallintoneuvosto päättää julkisen palvelun tehtävän määrittelystä uusia toimintoja arvioitaessa silloin esittely tapahtuu muun kuin yleisradion johdon osalta

kun kyse on vielä eduskunnan alaisesta laitoksesta ei todellakaan ole ollut kunniaksi tälle talolle että näinkin pitkään on vatvottu ja vetvottu saamatta tätä maaliin

kun täällä on eri tahoja kiitelty niin unohtamatta ketään asianosaista haluaisin erityisesti kiittää keskustan ja perussuomalaisten ryhmän johtoa

kaksi merkittävää oppositiopuoluetta halusivat alusta alkaen hyvin rakentavalla otteella olla mukana tätä tekemässä ja kun kaikki kompromissit aina pitävät sisällään sellaisia elementtejä joista ei taho tai toinen tykkää niin tässä on varmasti myös sellaisia piirteitä jotka perussuomalaiset tai keskusta olisi tehnyt toisin mutta samanlaisella vastuullisella hengellä kuin hallituspuolueet ne halusivat olla tässä mukana ja se on minusta erittäin merkittävä asia ja antaa ylelle erittäin tukevan selkänojan jatkaa toimintaansa myös tämän jälkeen

sen sijaan haluan kiittää ihan vilpittömästi edustaja leppää joka varmaan piti täällä rakentavimman oppositiopuolueelta tulleen puheenvuoron tänään kiinnititte huomiota erittäin tärkeään asiaan

olen itse hyvin huolissani tästä ylisääntelykulttuurista vieläpä siten että kun meiltä voimat loppuvat niin sitten euroopasta tulee varmuuden vuoksi lisää

tämä ei ole tämän hallituksen salajuoni eikä varmaan edellisenkään mutta me olemme ajautuneet sellaiseen maailmaan jossa tämä sääntelyviidakko menee kovin kovin pitkälle mikä sitten myös johtaa kun tähän yhdistetään se että meillä on erittäin vahva virkavastuuajattelu esimerkiksi siihen että viranomaistoiminta muuttuu hitaammaksi ja hitaammaksi kun yksinkertaisesti esimerkiksi lupia myöntävien viranomaisten hyvää tarkoittavien sellaisten ihmisten pitää yhdestä sun toisesta paikasta katsoa mitä kaikkia sääntöjä nyt ylipäänsä onkaan olemassa ja varmistaa ja varmistaa että kaikki varmasti menee oikein

voi olla että ymmärrän väärin mutta uskallan silti väittää että on mahdollista että julkisen sektorin sisällä tapahtuva tuottavuuden kasvu vaikuttaa kestävyysvajeeseen enemmän kuin koko talouden puolella tapahtuva sen takia että julkisen sektorin puolella tapahtuva tuottavuuden kasvu välittyy suoraan kestävyysvajeeseen julkisen kansantalouden tilinpidon kautta kun sitten taas koko taloutta koskeva välittyy vain välillisesti ja vain tietyiltä osin

viimeinen ehkä vähän taas filosofisempi puheenvuoro vähän vielä omakohtaisilla mausteilla varustettuna

minä luulen että itse kuulun siihen viimeiseen ikäluokkaan joka tuli työmarkkinoille maailmassa missä ei ollut kännyköitä ei ollut tietokoneita ei ollut internetiä ei ollut sähköpostia

mutta kun me menemme maailmaan jota me emme pysty ennustamaan emmekä pysty ennakoimaan emmekä me edes tiedä näitä kaikkein käänteentekevimpiä ihmisten ja työelämän arkea muuttavia kehityskulkuja niin silloin me emme voi oikeastaan päätyä mihinkään muuhun kuin siihen että koulutus osaaminen perusvalmiuksista huolen pitäminen koko kansan sivistäminen ovat varmin tae sille että me tässä tulevassa maailmassa pärjäämme

arvoisa puhemies

osaaminen utelias luonne ja positiivinen asenne niihin kun me jaksamme panostaa ja niitten varaan rakentaa niin sitten tämä kansakunta pärjää siinä maailmassa joka joka tapauksessa vain

hieman erilaisista painotuksista huolimatta kyllä siellä muutamat keskeiset teemat mielestäni toistuvat varsin hyvin

luonnonvarataloushan voidaan jakaa monella eri tapaa mutta ehkä sen voisi karkeasti jakaa sillä lailla että puhutaan biotaloudesta mineraalitaloudesta ja vesitaloudesta vielä sillä lailla että biotalous jaetaan useimmiten peltobiomassaan ja metsäbiomassaan

tästä huolimatta on selvää että kestä vien hakkuumahdollisuuksien puitteissa voimme käyttää edelleen vielä huomattavasti enemmän metsää kuin mitä tähän saakka olemme käyttäneet ja siihen meidän pitää kaikin tavoin pyrkiä

ja meidän pitää pyrkiä siihen että me käytämme sitä entistä enemmän sekä energiaan että jalostukseen kuitenkin pitäen aina mielessämme sen että mitä korkeammasta jalostusarvosta on kysymys sitä isompi hyöty siitä kansakunnalle on

myös peltobiomassan puolella nähdään ainakin vähän pidemmällä aikavälillä muun muassa ilmastonmuutoksesta johtuen puhtaan ruokatuotannon merkityksen kasvusta johtuen suomessa isojakin mahdollisuuksia

mutta hiemankin pidemmällä aikavälillä on selvää että ennen kaikkea pohjois ja itä suomen maaperässä olevat erittäin merkittävät mineraali ja malmivarat tulevat antamaan niille alueille ja myös kansakunnalle isoja uusia mahdollisuuksia

maassa missä on maailman puhtaimmat vedet voisi kuvitella että sen ympärille olisi syntynyt vielä parempaa vesiosaamista jota voisimme käyttää siellä päin maailmaa missä tilanne ei ole samanlainen

ja sitten kun näihin vielä liitetään nämä aineettomat tulokulmat ennen kaikkea esimerkiksi matkailun tulokulmasta olen ihan vakuuttunut siitä että luontomatkailun merkitys globaalisti tulee kasvamaan ja suomella on tässä oma siivunsa saatavana

minä uskon siihen että yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa kansakuntien kannattaa panostaa ei pelkästään mutta merkittävässä määrin sellaisiin pysyviin kilpailutekijöihin joita heiltä ei voi ottaa pois

luonnonvarojen hyödyntämisen ohella sitten tietenkin kysymys on myös siitä miten niitä hyödynnetään ja sen että niitä hyödynnetään yhä kestävämmällä tavalla merkitys kasvaa maailmalla

tällöin puhutaan lähinnä cleantechistä erilaisista teknologioista prosesseista palveluista joilla vähemmästä saadaan enemmän joilla kestävämmällä tavalla hyödynnetään näitä luonnonvaroja

myös tämä on alue joka globaalisti kasvaa aivan huimasti ja jossa meillä on erinomainen mahdollisuus yhdistää suomalainen perinteinen insinööritaito ja itse asiassa suomalainen ict osaaminen sitten vielä tähän luonnonvaratalouteen

tässä suhteessa uskon että tämä eu komission uusi varapuheenjohtajajärjestelmä itse asiassa antaa ainakin mahdollisuudet siihen että energia ilmasto ja ympäristöpolitiikkaa koordinoidaan eu tasolla paremmin kuin tähän saakka

siitä huolimatta meillä on muutamia erittäin suuria kansallisen edunvalvonnan asioita joihin edustaja jaskari taisi viitata jotka tulevat olemaan meidän listallamme vielä pitkään ja joista kaikkein tärkein liittynee biomassan kestävyyskriteereihin

siinä meillä on valtavan iso kansallinen intressi vakuuttaa eurooppalaiset siitä että se tapa millä metsiä hoidetaan jossain muualla päin maailmaa ei ole se tapa miten niitä suomessa hoidetaan koska jos tässä epäonnistumme niin sen jälkeen meidän metsäbiomassaamme ei voi enää lukea uusiutuvaksi sitä ei voi enää tukea ja niin edelleen

kaikella kunnioituksella edustaja soini olette korkeasti koulutettu ja paljon maailmaa nähnyt ja brysselissäkin pitkään asustanut älykäs ihminen mutta ette tekään varmaan sitä totuutta tiedä

me elämme erittäin monimutkaisessa maailmassa missä on erittäin paljon erilaisia toimijoita erilaisilla intresseillä erilaisilla motiiveilla maailmassa missä kaikki vaikuttaa kaikkeen maailmassa missä ennustaminen varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on täysin mahdotonta

voi tulla pienempiä tai voi tulla isompia

totuus on vaan se että kukaan ei tiedä sitä totuutta eikä siitä voi olla kenelläkään kovin varmaa käsitystä mitä erilaisissa skenaarioissa kävisi

tämä on aina mukava hetki ministerin elämässä kun kaksi oppositiopuoluetta kolmesta kannattaa hallituksen hanketta ja kolmaskin melkein kannattaa

näin täällä meilläkin timo soinin johtama oppositio jota keskustan eduskuntaryhmä kritiikittömästi seuraa on sitä mieltä että ei käy

erityisen hämmentävä on tilanne silloin kun voi sanoa että on sataprosenttisesti samaa mieltä kaikesta siitä mitä edustaja pekkarinen täällä toteaa mutta se oli ilmeisesti edustaja pekkariselle niin hämmentävä hetki myös että ei enää jäänyt sitten kuuntelemaan

ehkä tässä asiassa kannattaisi kuitenkin muistaa kuten esityslistasta käy ilmi että kysymys on belgian saksan viron irlannin kreikan espanjan ranskan italian kyproksen luxemburgin maltan alankomaiden itävallan portugalin slovenian slovakian suomen ja euroopan rahoitusvakausvälineen välisestä sopimuksesta

ilmastomme takia valaistus ja lämmityskausi on pitkä harvan asutuksen takia liikenteeseen kuluu paljon energiaa ja ennen kaikkea energiaintensiivinen teollisuutemme edellyttää paljon energiaa

totta kai on teoriassa mahdollista teoriassa mahdollista että timo soini on oikeassa mutta belgian saksan viron irlannin kreikan espanjan ranskan italian kyproksen luxemburgin maltan alankomaiden itävallan portugalin slovenian slovakian ja suomen hallitukset ovat väärässä mutta kovin se on kuitenkin epätodennäköistä edustaja soini

kun näin kuitenkin on meidän pitää erittäin paljon painoa panna sekä sille että pystymme vähentämään siitä syntyviä päästöjä että sille että pystymme myös lisäämään kotimaisuus ja omavaraisuusastetta